malli on vain ja ainoastaan suomen keskustalla

mutta me haluamme tehdä perusopetuksesta niin tasa arvoista että kaikilla on hyvä ja turvallinen lähikoulu

edustaja myllykoskelle ehkä haluaisin sanoa siitä että onneksi meillä kuitenkin vielä on lähtökohdista riippumaton koulutus ja siinä peruskoulu on yksi aivan keskeisimpiä helmiä ja sitä pitää meidän vaalia myöskin tulevaisuudessa

sitä ei ole leikkauksilla edistetty

pääministeri katainen on mitä ilmeisimmin jo antanut periksi ja luovuttanut

hallituksista riippumatta on kuitenkin olemassa sellaisia piirteitä että tuo periaate on monelta kohdalta tulevaisuudessa vaarassa ja se on yksi lisäperustelu sille että näitä asioita meidän on ilman muuta yhdessä pohdittava ja katsottava myös vähän kauemmaksi

se koskee mitä ilmeisimmin myös terveydenhuoltopalveluita

erityisen tyytyväinen puhemies olin siihen että tuo asia joka oli täällä lähetekeskustelussa keskeisemmin esillä eli nuorisotakuuraha myöskin nyt näkyy etsivän nuorisotyön rahoituksen lisäämisen muodossa

on aika vaikeaa välttyä siltä ajatukselta että kyllä tässä keskustelussa mitä tänään on käyty ylilyöntejä aivan varmasti on nähty puolelta ja toiselta

ehkä kaikkein oikeimmat vastaukset löytyvät tästä kolmannelta tieltä ja toivottavasti tästä salin keskikäytävän osastolta

ei tässä huonoksi maaksi kukaan ole suomea haukkunut eikä missään tapauksessa pidä haukkuakaan mutta se todellisuus pitää tunnustaa missä osa

teidän rivinne ovat käyneet kovin harvoiksi täällä salissa ja ne ovat olleet koko ajan harvoja

pääministeri stubb hallitus on nyt epäonnistunut luomaan uutta työtä uutta talouskasvua rakenteelliset uudistukset ovat karilla eriarvoisuus kasvaa puolueet lähtevät ministerit vaihtuvat

herra puhemies

vielä haluaisin alleviivata sitä haastetta mikä on ehkä aika vähän tullut tässä keskustelussa esille että työelämä muuttuu aivan valtavalla vauhdilla ja se asettaa myös valtavat paineet koulutuksen uudistumiselle ja uudistamiselle jotta pisa tuloksissa voidaan vielä kymmenenkin vuoden päästä pärjätä

isolle osalle opettajista saisi laittaa punaisen maton joka päivä jalkojen alle kun he kävelevät työpaikalle

siellä kouluilla on nyt kierretty aika paljon ja siellä puhutaan kyllä leikkauksistakin opettajainhuoneessa ja kauhistellaan tätä talouden tilannetta joka on tiukka

mutta kyllä siellä myös mietitään sitä miten voisi sitä koulupäivää tehdä vielä paremmin opettaa opiskelijoille vielä paremmin niin että opiskelijat olisivat siinä mukana miten voisi ottaa iltapäiviä käyttöön nykyistä enemmän miten koulupäivän rakennetta voisi uudistaa

tämä minusta puuttuu nyt tämä uudistamismoodi kyllä jonkun verran tästä keskustelusta ja sitä kannattaisi ottaa kyllä enemmän mukaan koska haaste todella on koko suomen kansakunnalle yhteinen ja

kysytte mikä on meidän linjamme

se on siis se että tulevalla vaalikaudella ei mentäisi näköalattomasti leikkaukset edellä vaan tulevalla vaalikaudella nimenomaan tehtäisiin rakenteellisia uudistuksia ja uudistettaisiin sisältöä

ja edustaja nylander tähän pohjautui myös se kolmekohtainen vaihtoehto joka on esimerkki siitä mitä me voisimme koulutuksen kentällä tehdä

luin aikanaan gradutyön yhteydessä kaikki eduskunnassa koskaan pidetyt budjettipuheet ja täytyy sanoa että tänään täällä pidetyt budjettipuheet ovat kyllä oudoimpia tämän eduskunnan historiassa

onko tietojärjestelmät yhtenäistetty

uskon että puheenjohtajamme sipilä on valmis jopa eduskuntaryhmissä käymään neuvomassa ja vastaamassa erilaisiin kysymyksiin sen lisäksi että käytävillä vastataan

ei ole tehty siinä on meidän vaihtoehtomme

mutta tämä budjetti tämä keltainen kirja on nyt siis väsähtäneen hallituksen aatteettoman hallituksen uuvahtanut budjetti ja siitä meidän tänään pitäisi puhua

me olemme esittäneet vaihtoehtoja miten sitä saadaan aikaiseksi ja toivoisimme että hallitus tarttuisi niihin ottaisi hyvässä hengessä koppeja noista ajatuksista mitä olemme tänään teille pyrkineet tarjoamaan

herra puhemies

tätä nuorisotakuuta meidän pitää käydä nyt vielä tarkasti ehkä läpi tämän puheenvuoron jälkeenkin

jos se kuitenkin hyväksytään täällä eduskunnassa mehän olemme siihen sitoutuneet ja sillehän ei voida enää siinä vaiheessa mitään ja tämä onkin yksi tämän välikysymyksen taustalla olleista suurimmista huolistamme

rouva puhemies

tuossa edellä esittelinkin edustaja wallinin kysymyksen perusteella sen oman ajatuksemme siitä mikä on myös merkittävästi rakenteellinen uudistus mitenkä opiskelijat siirretään opiskelijoiden asumistuesta yleiseen asumistukeen

eli tämä hallitus ei todella lakkauta yhtään toimipistettä vaan pakottaa seuraavan hallituksen täysin kohtuuttomaan tilanteeseen kun rahat on jo viety pois ja pakottaa koulutuksen järjestäjät täysin kohtuuttomaan tilanteeseen

tämän vuoksi me teimme edustaja nylander tämän välikysymyksen että ei siirrettäisi ja pakoiltaisi vastuuta ja siirrettäisi sitä seuraavalle hallitukselle

ja me olemme siis esittäneet vaihtoehdon miten meidän mielestämme pitäisi toimia ja pidämme siitä kiinni

pitäisi pystyä luomaan myös vähän näköalaa todella siitä miten työelämä muuttuu ja mitä se koulutuksen kannalta tarkoittaa luoda vähän myöskin toivoa sinne koulutuspuolelle

siitä on välttämätöntä päätellä se että koulutuksen leikkaukset on viety niin pitkälle että niitä on käytännössä mahdotonta yhden vuoden budjetissa korjata

te varmasti ymmärrätte sen itsekin edustaja zyskowicz

jos puolitoista miljardia leikataan kolmen vuoden aikana on täysin mahdotonta palauttaa sitä pohjaa ja perustaa yhdessä vuodessa

olemme esittäneet vaihtoehtojamme siitä miten yhteistyötä pitää tehdä rajojen yli esimerkiksi toisella asteella ottaa digitalisaatio aitona mahdollisuutena kehittää etä ja virtuaaliopetusympäristöjä

ne ovat erittäin vahingollisia

siis vaikka koko hallinto lakkautettaisiin mikä on tietenkin mahdotonta me emme pääsisi noihin teidän esittämiinne leikkausvaateisiin ja tarpeisiin

haluaisin puuttua kahteen asiaan

ensinnäkin eilisissä nelosen uutisissa oli kohtuullisen laaja reportaasi terveyseroista ja sen myötä erityisesti siitä että sosiaaliekonominen asema siis vähävaraisuus vaikuttaa siihen ettei pystytä hankkiutumaan terveydenhoitopalveluiden piiriin

nyt kysyisin tämän budjettikirjan valossa mitähän se mahtoi olla

toinen on se että se siirretään kelalle jolloin omaishoito on jokaisen saatavissa ja toiseksi että siitä pienestä rahasta ei enää tarvitse maksaa veroja

arvoisa puhemies

eli kuten esityksessä sanotaan nyt tehtävien enimmäismaksujen korotusten rinnalla tiukennettaisiin velvollisuutta jättää maksu perimättä kokonaan tai alentaa sitä jotta perheen pienituloisuus ei muodostuisi esteeksi

nythän hallitus on ottanut kokonaan toisenlaisen ajatustavan että väljennetään normeja ja annetaan mahdollisuuksia periä esimerkiksi korkeampia maksuja

edustaja tuppurainen ja pääministeri stubb tuossa omassa puheenvuorossani kerroin muutaman esimerkin kautta yhden kansanosan tilanteesta

suomi on ehdottomasti upea ja erinomainen maa mutta tänään me puhumme siitä kansanosasta jolla saattaa tuossa omassa elämässä olla vähän mustankin sävyjä

he eivät välttämättä tviittaa minun tai teidän tavoin tai heillä kaikki ei välttämättä ole niin fantastista ja tänään me olemme kokoontuneet miettimään miten sen kansanosan tilannetta voitaisiin parantaa ja tuossa parantamisessa me olemme tehneet esityksiä miten tulevaisuudessa voisimme ehkäistä eriarvoisuuden kasvun

herra puhemies

tässä keskustelussa on sikäli ollut hieman outo tunnelma että tässä ei oikein tiedä kenelle nuo kysymyksensä osoittaisi kuka vastuuta kantaisi

on kyllä aika vaikeaa ajatella ja ehkä mitata sitä voisiko sanoa erikoisuuden määrää mitä kyllä opposition puheenvuoroissa esiintyy siinä kohtaa kun yritetään koko tämä taloustilanne kääntää hallituksen syyksi ja viaksi

siellä istuu kolme erittäin hyvää ministeriä kaksi puoluejohtajaa ja maan johtaja joista varmuudella tiedämme että puoluejohtajista kumpikaan ei ole kantamassa vastuuta enää reilun kuukauden päästä

herra puhemies

uskon että voimme olla siitä salissa samaa mieltä

oliko se hallituskumppani jota kannustitte menemään läpi harmaan kiven joku hallituskumppani erityisesti vai koko hallitus

näihin toimiin on jo ryhdytty

moni omaishoitaja varmasti television ääressä jäi miettimään missä ne omaishoidon eteen tehdyt toimet todella ovat ja moni kotiapua tarvitseva perhe miettii miksi te ette ota tällaista ennalta ehkäisevää ja säästävää tointa käyttöön

toimiin voisi ryhtyä puheiden sijaan

itse olen esittänyt jo varhain keväällä nuorisotupoa tai koulutustupoa jossa kaikki osapuolet sitoutettaisiin kaikkiin toimiin nuorten asioiden edistämiseksi

hallituksen kärkihankkeita on kuntahanke suurkuntahanke joka onneksi on ilmeisesti haudattu ja kuopattu kun se ei etene

jo kymmenen vuotta sitten kun itse tulin kunnallispolitiikkaan mukaan muistan sen olleen kaikista keskeisin puheenaihe nimenomaan koulutuspolitiikan sektorilla

minun mielestäni tässä lakiesityksessä on aika hyvin huomattu että se varhainen puuttuminen yksinään ei tietenkään eikä missään olosuhteissa riitä vaan sitä ajatusta mukaillen että jokaisesta ihmisestä kannattaa laulu tehdä niin tässä on ajatusta vähän myöskin siihen suuntaan että sen jälkeen kun on puututtu niin vielä sen jälkeenkin pitäisi tehdä jotakin

arvoisa herra puhemies

ei riitä se että on puututtu aikaisemmin vaan sen jälkeen pitäisi monessa tapauksessa vielä kantaa eteenpäin jos ei omilla voimilla jaksa edetä

heinäluomalla oli ihan hyviä ajatuksia siitä että rajoittamattomat markkinavoimat eivät kelpaa ne eivät käy tai että pankkijärjestelmän holtittomuus sekään ei meille kelpaa